eikö suomen rooli ole toimia välittäjänä ja etsiä rakentavia ratkaisuja ukrainan venäjänkielisen ja muidenkin vähemmistöjen perusoikeuksien turvaamiseksi ja tätä kautta kriisin ratkaisemiseksi

tämä lakiesitys on kannatettava ja saatettava

keskusteluun on päätetty

eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä sisällöltään päätetty

arvoisa valtiovarainministeri olette esittänyt haastattelussa että tulee hakea oikea taso millä kreikkalaiset selviävät lainojen anteeksiannon kautta

eli olitte tuolloin valmis antamaan kreikalle velkoja anteeksi mikä merkitsisi suomalaisten veronmaksajien rahojen lopullista menetystä ei vain kreikalle vaan sitä surutta rahoittaneille pankeillekin

kreikka ei tule selviytymään veloistaan jollei maksuaikaa edelleen pidennetä tämän vuosisadan loppupuolelle

arvoisa puhemies

pirkko ruohonen lerner puhui todella asiaa

kunnanvaltuustojen valta on vähentynyt mitä erilaisimmille tahoille

onko harkinnassa että kreikka siirtyisi ystävällisesti euron ulkopuolelle

hallituksen esitys koskee siis hovi ja hallinto oikeuksien rakenneuudistusta siten että muutosten jälkeen vähennettäisiin hovioikeuksien määrää yhdellä hallinto oikeuksien määrää kahdella

hallinto oikeuksia ehdotetaan vähennettäväksi kahdella siten että kouvolan ja kuopion hallinto oikeudet yhdistetään ja sijaintipaikaksi tulee kuopio

arvoisa puhemies

miten te kuntaministeri turvaatte kansalaisten sosiaali ja terveyspalvelut tulevaisuudessa

se ei onnistu kuntien valtionosuuksia leikkaamalla

esityksen mukaan se ei vaikuttaisi olennaisesti kansalaisten ja oikeudenkäyntiasiamiesten asiointiin hovi tai hallinto oikeuksissa

perussuomalaiset eivät tätä hyväksy

maamme on selvästi muuttumassa kansalaisyhteiskunnaksi jossa erittäin hyvätuloisten tulot kasvavat samaan aikaan kun yhä useammat eivät tule toimeen työstään saamallaan palkalla

yhdyttekö tähän arvioon näin valtavien vastuiden määrästä arvoisa valtiovarainministeri ja eikö suomen veronmaksajille tule selvästi ilmoittaa eikä tosiasiassa enemmän tai vähemmän salata mitä kymmenientuhansien miljoonien vastuiden mahdollinen laukeaminen veronmaksajalle merkitsee

mikäli jokin euromaa pyytää ervvltä lainamuotoista tukea vielä portugalin jälkeen on suomi valmis harkitsemaan tätä vain sillä ehdolla että suomi saa takausosuudelleen vakuudet kyseiseltä maalta

esityksen toteutuessa se tietäisi inarilaiselle oikeudenkäyntimatkan pituudeksi samaa kuin jos pääkaupunkiseudulta jouduttaisiin lähtemään oikeudenistuntoon ouluun

perusturvaetuuksia on kansantuotteen kaksinkertaistumisesta huolimatta leikattu kolmasosalla viidessätoista vuodessa

arvoisa pääministeri jääkö köyhyyden torjunta ja riittävä perusturva seuraavan oikeudenmukaisen hallituksen ykköstehtäväksi

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

nyt lisäbudjetista päättäessään hallituspuolueet lapioivat toistatuhatta miljoonaa euroa evmn kautta näille velkamaille ja pankeille

kansallisella tasolla päätetyillä toimilla voidaan tehokkaammin saavuttaa ehdotettua direktiiviä paremmat tulokset ja myös ottaa paremmin huomioon paikalliset erityisolosuhteet maa ja merialueiden käytössä ja käytön suunnittelussa

kuinka tämä on selitettävissä kun varsinkin hallinto oikeuksiin tulevien tapausten määrä on kasvussa tai tulee kasvamaan jo pelkästään epäonnistuneen maahanmuuttopolitiikan vuoksi

tämä valtavan suuri summa pitää kattaa jostain

täytäntöönpanovallan siirto komissiolle puitedirektiivin tyyppisen direktiivin ollessa kyseessä ei kasvata jäsenvaltioiden harkintamarginaalia päinvastoin tosiasiassa lisää komission mahdollisuuksia puuttua täytäntöönpanon yksityiskohtiin ja myös muuttaa direktiivin luonnetta merkittävästi kun asiaa arvioidaan toissijaisuusperiaatteen kannalta

hallituspuolueiden edustajat minä kysyisin teiltä ja kansa haluaisi tietää mitä veroja olisitte valmiita nostamaan ja mitä peruspalveluja leikkaamaan

asioiden oikeuskäsittelyajat tulevat pitenemään

onko unohtunut että euroopan ihmisoikeustuomioistuin on antanut viime vuosina suomelle useita langettavia tuomioita liian pitkistä oikeuskäsittelyajoista

jostain nuo miljardiluokan leikkaukset on tehtävä

sopii kysyä

hallituksen esityksen mukaan suurimmat tuomioistuinyksiköt tarjoavat lisäksi mahdollisuuden monipuolisiin työtehtäviin sekä erityisosaamisen ja muun ammattitaidon kehittämiseen

eli euroopan komission ehdotus euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi merten aluesuunnittelun ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon puitteista on esitetyssä muodossaan toissijaisuusperiaatteen vastainen

ulkomainen työvoima vähenisi rajusti jos jokainen työntekijä olisi täällä laillisesti saisi tesin mukaista palkkaa maksaisi verot ja työnantaja maksaisi sosiaalikulut

tuomariliiton eduskunnan lakivaliokunnalle antamassa lausunnossa todetaan että kokemukset muissa pohjoismaissa eivät tue hovi ja hallinto oikeuksien vähentämistä

hallituksen esityksessä on kritisoitava sitä että vertailuista voi tehdä päteviä johtopäätöksiä vain jos vertailtavat asiat ja suureet ovat vertailukelpoisia

ulkomaisen työvoiman käytölle tulee saada sulku

sen piti riittää

näin uskoi ministeri katainen

milloin hallitus saa valvonnan kuntoon kotimaisen työvoiman turvaamiseksi

arvoisa puhemies

rahaa ja miljardiluokan takauksia syydetään kriisimaihin niin että hiki tulee mutta itse ongelmaa ei ole ratkaistu

ei voida hyväksyä tehtyä esitystä sillä toisin kuin hallitus toteaa että uudistuksella saavutettaisiin säästöjä

kehotan hallitusta nimeämään edes kaksi kansainvälistä pankin tai analyysitalon tai vaikka kansainvälisesti arvostetun talouslehden toimitusta jotka antaisivat eurokriisin hoidolle ja europrojektille edes tyydyttävän arvosanan

käsillä olevan esityksenkin mukaan on varauduttava matkakärä jien ja suullisten käsittelyaikojen aiheuttamiin lisäkustannuksiin matkakuluista päivärahoista menetetyistä ansioista oikeudenkäyntimatkojen ajalta ja majoituskustannuksista

samaan aikaan suurituloisten verotusta on rutkasti kevennetty pääomavero on rikkailta poistettu ja nyt sitten vielä hallitus lätkäisee erilaisia kulutusveroja sähköveroja jopa parikymmentä prosenttia

perussuomalaiset on suomen ainoa todellinen eu kriittinen puolue mutta se on yksin ollut alusta asti vaatimassa että eun perussopimuksia noudatetaan sopimuksia jotka kieltävät ottamasta vastuuta toisten maiden veloista

myös tuomioistuimen henkilöstöön muutostilanteessa kohdistuvista tukitoimenpiteistä syntyisi kustannuksia

arvoisa puhemies

tuhon tietä eu ja suomi kulkevat

miten kauan ja miten monella miljardilla suomen veronmaksajat vielä rahoittavat holtittomasti talouttaan hoitavia maita ja riskisijoittajia

kaiken tämän hulabaloon keskellä hallituksen ainut viikunanlehti on mysteerinen kreikka vakuussopimus jota mikään muu euromaa ei halunnut

arvoisa puhemies

seuraavan eduskunnan tulee korjata epäoikeudenmukaiset ministerivastuupykälät ja näin ministerien korkeaa syytekynnystä alentaa

miksei hallitus ole neuvotellut suomelle kohtuullisempaa maksuosuutta

puolueettomuuden ja riippumattomuuden takaamiseksi suomeen tulee perustaa tuomareista koottu perustuslakituomioistuin

on oikeastaan turha puhua isommista teoreettisista miljardimääristä koska täysimittaiset vakuudet rajaavat vastuumme tuonne alle kahden miljardin

arvoisa puhemies

kansan oikeustajun vastaista on perustuslakivaliokunnan kanta ettei pääministerin syytekynnys valtakunnanoikeuteen ylity

olihan pääministeri valtioneuvoston yleisistunnon puheenjohtajana ollut toistuvasti yhteensä kuusi kertaa riidattomasti esteellinen päättämään raha automaattiyhdistyksen tuotosta jaettavista avustuksista nuorisosäätiölle

suomen kansa haluaa tietää onko hallitus valmis tulemaan veronmaksajien kukkarolle ja rahoittamaan espanjaa kun se romahtaa

vanhasen syytekynnys perustuslakivaliokunnan ja siellä olleiden oikeusoppineiden mukaan ei ylittynyt koska perustuslain ministerivastuupykälät ovat korkeat

arvoisa puhemies

teoista joista rapsahtaisi tavalliselle kunnanvaltuutetulle syytteet ministeri tässä tapauksessa pääministeri jää syyttämättä

alustavien arvioiden mukaan parhaan luottoluokituksen menetys maksaisi meille vähintään satoja miljoonia euroja vuodessa jopa reilun miljardi euroa

arvoisa eduskunnan puhemies

kansalaiset ovat sitä mieltä että kaikkia tulee kohdella lain edessä samoin perustein tai jopa niin että maamme korkeimpien päättäjien syytekynnyksen tulisi olla jopa muita matalampi koska heiltä tulee vaatia virkatoimissaan erityistä nuhteettomuutta

leikkaako hallitus kansalaisten perusturvasta hoitopalveluista koulutuksesta tiemäärärahoista vai nostetaanko edelleen verotusta

plus tulee siitä että meidän kaikkien myös hallituksen tulee miettiä kaikki vaihtoehtoiset toimet työhönpaluun edistämiseksi

hallitus kenties tuudittautuu siihen että takaukset eivät vielä näy velkatilastoissa ja suomen talouden romahdus tapahtuisi vasta tulevaisuudessa

vuosikymmenten ajan useat ministerit ovat olleet esteellisiä ja jopa toistuvasti päättämässä valtioneuvostossa erilaisten avustusten kohdentamista omille yhdistyksilleen säätiöille ja muille tahoille joiden hallituksessa he samalla istuvat

tämän hallituksen toimesta erilaiset takaus ja muut vastuumme ovat käsittämättömän suuret eli pahimmillaan kymmenien miljardien eurojen suuruiset

eläkkeensaajan tulee saada riittävä lisäansio tekemästään työstä

on rakennettu monimutkaisia rahoitusmekanismeja joita harvat tuntevat tässä salissa joilla suomi sidotaan yhteisvastuuseen velkamaiden lainoista ja niitä suorastaan tolkuttomasti rahoittaneiden pankkien saatavien turvaamisesta